mutta kuten näistä luvuistakin voi päätellä ei se yksin vielä riitä

sen lisäksi tarvitsemme myös muita kotimaisia uusiutuvia energialähteitä joista tuuli on varmastikin yksi keskeisimmistä

tämä esityshän täydentää edellisellä kaudella tehtyä periaatteellista linjanvetoa siitä miten tuulivoimaa tuetaan

olen iloinen siitä että talousvaliokunta on paitsi hyväksynyt tämän myös jopa tainnut tulkita sen välttämättömäksi ja siltä osin on hyvä mennä eteenpäin

tietenkin jos te yleisellä tasolla olette sitä mieltä että investointituki on parempi kuin syöttötariffi se on eri tarina mutta jos te tämän merituulivoiman osalta toteatte että investointituki olisi parempi niin kyllä se maksaisi veronmaksajille hirvittävän paljon lisää

täällä talousvaliokunnan mietinnössä on nimenomaan todettu että pelkkä investointituki ei vielä varmista hankkeiden toteutumista minkä takia tässä esitetään että otetaan myös syöttötariffijärjestelmän piiriin

mutta jos te haluaisitte investointitukea hyväksikäyttäen tämän asian ratkaista ja mahdollistaa merituulivoiman onnistuneet demohankkeet niin silloin investointitukia pitäisi olennaisesti kasvattaa mikä sitten taas suoraan maksaisi veronmaksajille olennaisesti

mitä tämä loppujen lopuksi tuottaa kuinka paljon tätä kautta pystytään innovoimaan sentyyppistä teknologiaa mistä syntyy sitten tulevaa vientipotentiaalia sitä ei kukaan etukäteen tiedä

asia on juuri niin kuin edustaja pekkarinen täällä hetki sitten totesi että vaikka merituulivoimaa maailmalla on jo aika paljon niin ei sitä ole missään siellä missä on sellaiset jääolosuhteet kuin suomessa

arvoisa puhemies

niin tärkeätä kuin nykyisen suhdannetilanteen pohtiminen onkin ja niin paljon kuin se leimaakin asuntopolitiikkaa haluan kiittää eduskuntaa siitä että tässä keskustelussa on haluttu ottaa esille myös monia muita asumiseen liittyviä kysymyksiä joita toki riittää

päinvastoin monet valtiovallan erilaiset toimet ja hankkeet paras hankkeesta alkaen pyrkivät vauhdittamaan tätä yhteistyötä

kyllä minua pikkasen ihmetyttää tämä keskustelu kun yhtä paljon tulee semmoista valitusta minkä takia valtio puuttuu kuin sitten sitä minkä takia valtio ei puutu

tätä koskeva lainsäädäntö kuuluu ministeri lehtomäen alaisuuteen mutta sitä koskevat tuet kuuluvat minun hallinnonalalleni ja aran puolelle

nyt näitä tulorajoja on nostettu itse asiassa niitä on nostettu kahteen eri otteeseen linjattu että kahteen eri otteeseen nostetaan ja totta kai lähdemme siitä liikkeelle että tämä mahdollistaa näitten tukien saamisen useammalle ja sitä kautta kiihdyttäisi myös näiden järjestelmien kuntoon laittamista ja valtio tällä lailla omalta osaltaan olisi tätä tukemassa

ei semmoinen vaihtoehto ole edustaja soini olemassa hallitusvastuusta asiaa katsottuna että tehdään vain sellaisia päätöksiä joita on helppo ja kiva mennä selittämään sinne toreille

ahonen otti esille kysymyksen normitalkoista

kiitän kiitoksista

asia etenee tulemme tekemään muutamia kansainvälisiä vertailuja siitä mitä meille ennen kaikkea jää käteen ja myös käymään keskusteluja muitten sektoriviranomaisten kesken ja kanssa sen takia että nämä asiat eivät kaikilta osin kuulu minun vastuualueeseeni

mutta tietenkin opposition etuoikeus on se että niitä asioita mitä ei ole kiva mennä kertomaan toreille ei tarvitse kannattaa ja sitten voi kannattaa niitä asioita joita on kiva mennä kertomaan sinne toreille

edustaja soini ihan oikein on tässä keskustelussa monta kertaa todennut että viime kädessä julkiset taloudet pysyvät pystyssä jos ovat pysyäkseen verovaroilla

ongelma on vain se että jos me päästämme hallitsemattomasti vaikkapa jonkun euromaan kaatumaan siitä sitten seuraa väistämättä ongelmia

ennakkotietoni on että suomen kaltaista väestönsuojan rakentamisvelvoitetta ei länsimaissa ole muualla kuin sveitsissä ja israelissa ilmeisesti ei missään muussa maassa

mutta tämä on kysymys joka kuuluu ennen kaikkea sisäministeriön toimialaan ja olemme aloittaneet keskustelun siitä heidän kanssaan onko heillä mahdollisuus lähteä tässä joustamaan tulemaan vastaan jollain lailla keventämään näitä velvoitteita millä olisi oikeasti olennainen vaikutus rakentamisen hintaan asuntotuotannon hintaan varsinkin isommissa kaupungeissa

siitä seuraa ongelmia pankeille mistä seuraa sitten taas lainahanojen tyrehtyminen josta seuraa taloudellisen toimeliaisuuden väheneminen josta seuraa taantumaa josta seuraa se että verovaroja on vähemmän

ne eivät kaikilta osin edes kuulu meidän vastuualueeseemme mutta olen nyt jo sitä mieltä että tämä normitalkooharjoitus on ollut erinomaisen onnistunut sen takia että olemme pystyneet nostamaan esille tämän tyyppisiä kysymyksiä joista nyt sitten käymme keskustelua ja katsomme miten pääsemme eteenpäin

on itsestäänselvää että emme pysty näissä ilmastotalkoissa vahvasti etenemään emmekä pysty selviytymään kansainvälisistä velvoitteistamme ilman että rakennuskannan puolella tapahtuu olennaista paranemista

edustaja soini on ottanut semmoisen taktiikan että maalataan tätä maailmanloppua tai rysähdystä tai kreikan täydellistä kollapsia ja sitä riittävän monta kertaa maalaillaan ja sitten sanotaan että tulette vielä näkemään että oikeassa olin

ensinnäkin on kysymys rakennusten energiatehokkuudesta sinänsä

ei toimi on teidän lempisanontanne

toinen kysymys on se että kun energiaa kuitenkin kuluu mitä se energia on kuinka ympäristöystävällistä se on eli niin sanotut lämmitystapajärjestelmät

vaikka voi olla niin että se ei antanut lopullista pelastusta kreikalle eikä antanutkaan siitäkin olemme yksimielisiä niin se antoi kuitenkin tälle järjestelmälle kaikille eun jäsenvaltioille kaikille euromaille ja monille muille pankeille ja niin edelleen

tästä on täällä paljon käyty keskustelua

lyhyessä juoksussa varmasti on mutta ainakin minun ennusteeni on se että pitkässä juoksussa tämä lasku on tilapäistä ja valistuneet pientalojen rakentajat eivät nyt liiaksi innostu siitä että öljyn hinta juuri nyt sattuu olemaan kovin alhainen

mieleni tekisi tässä vielä hakea vertausta tähän kreikkaan itse asiassa siitä että kyse on vähän kuin talosta joka palaa kaupungin laitamilla ja palaa vielä sillä lailla että kysymys on kiinteistönomistajan omasta varomattomasta tulenkäsittelystä

ja tästä me olemme edustaja soinin kanssa samaa mieltä että se on oikeasti suuri vääryys ja iso syy näitten ongelmien aiheuttajana että säännöistä ei ole pidetty kiinni

mitä ympäristöystävällisempi lämmitystapajärjestelmä on sen ikään kuin kevyemmät ovat muutoin vaatimukset ja mitä epäympäristöystävällisempi lämmitystapa on sitä enemmän asetetaan vielä tiukempia vaatimuksia itse rakentamisen ja rakennuksen energiatehokkuudelle

samalla lailla sen talonomistajankin pitäisi kytkeä sähköjohdot oikein ja huoltaa palovaroittimet oikein eli noudattaa sääntöjä ja jos ei noudata niin pitäisi skarpata linjaa ja pitää tiukentaa linjaa

ja totta kai se on suuri vääryys että vaikkapa jotkut riehuvat nuorisojoukot sytyttävät taloja tuleen varomattomalla tulenkäsittelyllä

no sitten toinen asia on se että kun nyt niitä paloja kuitenkin tulee niin meillä pitää olla palokuntia ja paloautoja jotka ovat asianmukaisesti varustettuja jotka pystyvät niitä tulipaloja sammuttamaan

yksi asia jota olen asettanut oman työryhmänsä selvittämään on se pitäisikö määrätä huoneistokohtaiset vesimittarit pakollisiksi myös kerrostalokannassa millä aidosti voisi olla isoja merkityksiä ja vaikutuksia

ja onhan se tavallaan suuri vääryys että verovaroin pidetään yllä palolaitoksia sen takia että jotkut eivät osaa tulta käsitellä

ja onhan se suuri vääryys että verovaroin käydään sitten niitä tulipaloja sammuttamassa mitä jotkut ovat aiheuttaneet

mutta silti se on oikein ja silti me haluamme tehdä näin ja aivan erityisesti silloin kun on kysymys semmoisesta tulipalosta joka uhkaa laajeta joka uhkaa laajeta naapurikiinteistöihin joka uhkaa laajeta vaikka koko kaupunkiin on meillä esimerkkejä siitäkin että kokonaiset kaupungit ovat palaneet

jos me olisimme ottaneet semmoisen lähtökohdan että sehän on siinä tuvassa jossa se tulipalo ensimmäisenä syttyi heidän oma vikansa hehän eivät ole noudattaneet sääntöjä hehän ovat leikkineet tulella että mitä se meille kuuluu niin kyllä siitä vaan seuraa että kyllä se kuuluu koska viime kädessä kaikki siitä kärsivät

vertaukset eivät ole koskaan yksi yhteen ja niissä on aina omat ongelmansa mutta kysymys on vaan siitä että jos jossakin euroopassa palaa niin kyllä se vaan oikeasti heijastuu koko eurooppaan ja itse asiassa voi heijastua jopa koko maailmantalouteen ja sen takia on myös meidän intressimme vaikka me sijaitsemme ihan sen kaupungin tai kylän tai maanosan toisessa laidassa pitää huolta siitä että nämä tulipalot sammutetaan

täällä ainakin edustajat viitamies ja kuusisto syyttivät kiirehtimisestä ja vetosivat maankäyttö ja rakennuslain kokonaisuudistukseen

virkamiestasolla on pohdittu että ensi vaalikaudella voitaisiin mahdollisesti tehdä maankäyttö ja rakennuslain vaikuttavuusarviointi joka on ihan eri asia kuin kokonaisuudistus

tätä kuvastaa muun muassa se että tämä asia on peräti kaksi kertaa ollut laajalla lausuntokierroksella tämän hankkeen aikana ensin auran raportti ja sen jälkeen vielä itse lakiesitys

varmaankin on selvää ja siitä tuskin kukaan on eri mieltä kun katsotaan tätä substanssia että merkittävin yksittäinen muutos tässä on tiva kaupan ottaminen sääntelyn piiriin

vähittäiskaupan suuryksikön ensisijaisena sijaintipaikkana on keskusta

tämä on hyvä ja onnistunut lähtökohta kaupunkirakenteen ja kaupan sijainninohjauksessa hierarkisen kaavajärjestelmän avulla ja kaupan nykyistä selkeämpi ja määrätietoisempi ohjaaminen keskustaan suoraan lailla on omiaan vaikuttamaan kaupan konseptien kehittämiseen ja yksiköiden mitoitukseen myös kevyt ja joukkoliikenteelle paremmin sopivaksi ilman erityisiä mitoituslukuja

kaupan sijainninohjauksen tulee perustua nykyistä selkeämmin kaupunki ja yhdyskuntarakenteen tarpeisiin kuin pelkästään kaupan tarpeisiin

onnistuneena esityksenä voidaan pitää myös kaupan luonteen ja laadun huomioon ottamista ja tilaa vaativan erikoiskaupan ottamista vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan kokonaisvaltaisen alue ja yhdyskuntarakenteen suunnitteluvelvoitteen piiriin

tämä on etelä savon maakuntaliiton lausunto ympäristöministeriölle ja täällä lukee allekirjoittajana maakuntajohtaja matti viialainen viime kesältä

sitä että sen jälkeen syksyn talven kevään mittaan ollaan asioista täysin eri mieltä ei kai voi selittää millään muulla kuin sillä että valtakunnassa järjestetään vaalit aina neljän vuoden välein

arvoisa puhemies

myös tämän osalta esimerkiksi tämän talon talousvaliokunta joka muutoin on suhtautunut kriittisesti esimerkiksi näihin neliömääriin totesi

itse asiassa tästä keskeisimmästä muutoksesta minkä tämä laki tuo mukanaan ovat muun muassa etelä savon maakuntaliitto ja talousvaliokunta tässä talossa olleet liikuttavan yksimielisiä

mitä suurempi kauppa sitä enemmän se tarvitsee asiakkaita sitä useamman asiakkaan pitää liikkua sinne kauppaan sitä enemmän liikennettä syntyy ja sitä tärkeämpää on sen takia miten se sijoittuu rakenteessa ihan puhtaasti liikenteen ja päästöjen kannalta

mitä suurempi kauppa sen suurempi uhka se on yksittäisille pienille liikkeille yksittäisille lähipalveluille pienyrittäjille kaupunkien keskustoissa niille palveluille mitä meidän ikääntyvä väestö jatkossa yhä enemmän tarvitsee

kolmanneksi kaupunkikeskustojen elävyyden tulokulmasta